meillä on

moni valiokunnan puhtia edustaja vahasalo mukaan arvoissa

mela käsittelyssä opintotukiasia ja olemme valiokunnassa sitä tosi tarkkaan käyneet läpi

siinähän esitetään sitä että opiskelijalle ei olisi enää mahdollista saada opintotukea toiseen samantasoiseen tutkintoon

muun muassa kansainvälistyminen monikulttuuristuminen teknologian nopea kehittyminen ja tiedon luonteen muutos luovat uusia haasteita kaikkialla yhteiskunnassa

me yritimme asiantuntijakuulemisen perusteella myöskin etsiä ratkaisua siihen mitä esimerkiksi tehdään siinä tapauksessa kun opiskelija on jo suorittanut yhden tutkinnon eikä ole käyttänyt vielä ollenkaan opintotukimahdollisuuttansa ja tekee sitten toisen löytyisikö muun muassa tähän asiaan ratkaisu

arvoisa puhemies

ensimmäinen koskee maahanmuuttajien valmistavaa opetusta jota esitetään pidennettäväksi puolesta vuodesta vuoden pituiseksi

meillä on erittäin kriittinen mietintö jossa katsottiin myöskin että monet seikat vaikuttavat siihen että opiskelijat haluavat opiskella myöskin toisen tutkinnon

kun maailma muuttuu meidän on tiedettävä jo nyt mitkä ovat tulevaisuudessa ne olennaiset tiedot ja taidot joita lapset ja nuoret yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitsevat

perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle jonka suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen

valiokuntamme korostaa että tämä koulutuskeskus on tärkeä saamelaisalueen väestön ja saamelaisten osaamis ja sivistystehtävän toteuttaja

ja joissa

tai sitten voi olla tilanne jossa uran kannalta on jo suunniteltu erilaisia tutkintoja tehtäväksi etukäteen

käytännössä on havaittu ettei nykyinen puolen vuoden vastaava laajuus riitä vaan monet kunnat ovat ryhtyneet jo nyt antamaan valmistavaa opetusta vuoden mittaisena

valiokunta pitää tärkeänä myös sitä että koulutuskeskus voi palvella saamelaisväestön saamen kielen ja kulttuurin osaamistarpeita koko saamelaisalueella mutta myös sen ulkopuolella

työryhmä esittää perusopetuksen tavoitteiksi sisällytettäviä uuden ajan kansalaisen taitoja eli ajattelun taitoja työskentelyn ja vuorovaikutuksen taitoja käden ja ilmaisun taitoja osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taitoja

ammattikorkeakoulu uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista

opetushallituksen tekemän kyselyn mukaan pienet kunnat järjestivät perusopetukseen valmistavaa opetusta pääsääntöisesti puoli vuotta keskisuurissa kunnissa opetusta järjestettiin pääsääntöisesti vuoden mittaisena ja suurissa kunnissa pääsääntöisesti vähintään vuoden mittaisena

tämän lisäksi uudet oppiainekokonaisuudet mahdollistavat oppiaineiden ylimenevien ilmiöiden opettamisen ja syvällisemmän ymmärtämisen

syy miksi tämä hallituksen esitys tehtiin on että haluamme nopeuttaa tutkintojen suorittamista

sivistysvaliokunta pitää tärkeänä sitä että molempia korkeakoulusektoreita kehitetään omista lähtökohdistaan käsin selkeyttäen edelleen koulutusten sisältöjä ja tutkintojen eroavuuksia

puoli vuotta perusopetukseen valmistavaa opetusta ei yleensä ole oppilaalle riittävän pitkä aika hankkia perusvalmiuksia eikä tarvittavaa kielitaitoa yleisopetuksen ryhmään siirtymiseksi

totesimme kyllä senkin miten näitten säästöjen laita voi olla ettei se sitten johda siihen että opiskelija tehdessään kahta eri tutkintoa kerralla ei otakaan sitä ensimmäistä tutkintoa vastaan jotta saisi opintotukea vielä siihen toiseenkin

tuntijakotyöryhmän esittämästä arvopohjasta tavoitteista ja perusopetuksen uudistustarpeesta vallitsi niin työryhmässä kuin eri yhteiskunnallisten tahojen keskuudessa hyvin laaja alainen yksimielisyys

opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä

mitä tulee opetushenkilökuntaan kelpoisuusasetuksen perusteella tästä säädetään ja kielitaitovaatimus on se että opettaja hallitsee opetuskielen

onnistuakseen uudistus edellyttää kaikilta osapuolilta valmiutta keskustella kehittämistyön suunnasta ja suomalaisen perusopetuksen tulevaisuudesta

järjestäjät saavat valmistavan opetuksen järjestämiseen valtionosuutta ja ne korvataan jälkikäteen

meille on äärimmäisen tärkeää tälle maalle että me saamme liikenneturvallisuutta parannettua ja alkolukko on oiva keino siihen

sivistysvaliokunta painottaa että uusien toimilupien myöntämisessä pitää korostua koulutustarve toiminnan laatu vaikuttavuus ja tehokkuus

tästä syystä ja monesta muusta syystä me esitimmekin valiokunnassa lausumaa jossa ajattelimme että pitää tehdä kokonaisuudistus mahdollisimman nopeasti jotta tämä opintotuki olisi mahdollisimman selkeä läpinäkyvä johdonmukainen kannustava ja että opiskelijoiden välinen yhdenvertaisuus paranisi

on hyvä että sen käyttöä tavallaan mahdollistetaan entistä laajemmin

itse asiassa lakiehdotuksen säännökset opetushenkilöstön kielitaidosta ovat täsmällisemmät kuin voimassa olevan asetuksen

työryhmä on työssään tarkastellut perusopetuksen uudistamista kokonaisuutena jossa tavoitteiden keskeisten sisältöjen ja opetuksen toteuttamista ohjaavien periaatteiden tulee olla tasapainossa ja tukea toisiaan

kaikilla yksiköillä tulee olla edellytykset tarjota opiskelijoille laadullisesti tasavertaiset koulutus ja opiskelijapalvelut

toivon asian pikaista käsittelyä valiokunnassa

saamen kielen ja kulttuurin opetus jo sellaisenaan sisältää olettamuksen siitä että sitä opettavat hallitsevat saamen kielen

uudistuksen tavoitteet on määritelty neljänä suurena kokonaisuutena jotka kaikki tähtäävät oppijan monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kasvun sekä hyvän osaamisen turvaamiseen

koska muutoksella laajennetaan opetuksen järjestäjien vapaaehtoista tehtävää eli kaksinkertaistetaan tuntimäärä muutoksesta aiheutuvat kustannukset korvataan opetuksen järjestäjille myös kaksinkertaisina

paljon riippuu myös koulutuskeskuksen omista ratkaisuista miten laajaa saamenkielinen opetus on ja miten laajasti henkilöstön tulee osata saamen kieltä

tällä hetkellähän tilanne on se että samaan aikaan yhtä aikaa on voimassa useita

keskeisiä tavoitteita ovat sivistystehtävän syventäminen ja perusopetuksen eheys osaamisen korkean tason turvaaminen oppilaiden yksilöllisen ohjauksen ja tuen vahvistaminen sekä perusopetuksen toteuttamisperiaatteiden selkeyttäminen

sivistysvaliokunta on useissa yhteyksissä aikaisemmin kiinnittänyt huomiota maahanmuuttajaopetuksen kehittämiseen

pituus

pää

valiokunta kuitenkin korostaa että lyhyt määräaika takaa parhaiten laadukkaan opetuksen ja turvaa opiskelijapalveluita

kieli eripituisia opintotukiaikajaksoja ja myöskin tasoja ja kaikki ymmärtävät sen että yhdenvertaisuus ei varmasti toteudu joten näillä perusteilla sivistysvaliokunta halusi kantaa huolta siitä että opintotukijärjestelmä tulee olemaan kannustava ja tulee tarvitsemaan kokonaisuudistusta ja toivomme tietenkin että se mahdollisimman nopeasti tapahtuu

kelpoisuusvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia minkä lisäksi koulutuskeskuksen johtokunta voi painottaa kielitaidon monipuolisuutta

toimilupauudistuksen yhteydessä on tärkeää hallituksen linjausten mukaisesti huolehtia myös siitä että jokaisessa maakunnassa on yksi tai useampi korkeakoulu

viime keväänä valiokunta käsitteli omana asianaan toimenpiteitä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja antoi asiasta lausunnon opetusministeriölle ja sosiaali ja terveysministeriölle

toiseksi koulutustehtävää koskeva sääntely muutetaan

lausunnossa valiokunta teki yksitoista toimenpide ehdotusta joista yksi koski maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen lisäämistä ja suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta

riittävät opetustunnit eivät kuitenkaan yksin ole parhaiden oppimistulosten tae

valiokunta katsoo että uudistus antaa ammattikorkeakouluille entistä joustavammat mahdollisuudet reagoida työelämän tarpeisiin

arvoisa puhemies

oman osaamisen kehittäminen ja oppimisessa onnistuminen edellyttävät että jokainen oppilas voi oppia lähtien liikkeelle omista lähtökohdistaan ja saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen

sekä hallitusohjelmassa että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi riittävän pienten opetusryhmien varmistaminen

valiokunta oli myös huolissaan että kalatalouden amk tutkinto eli iktyonomin amk tutkinto ja tutkintonimike poistetaan

sivistysvaliokunta totesi myös nuorten syrjäytymistä koskevassa lausunnossaan opetusministeriölle että opetusryhmien koko tulee olla kohtuullinen ottaen huomioon oppilasaines

tämä esitys joka nyt on teidän käsittelyssänne kuvaohjelmien tarkastamisesta on vasta tätä koskevan lain ensimmäinen vaihe

valiokunta ei pidä poistamista perusteltuna siitäkään huolimatta että koulutusta järjestänyt ammattikorkeakoulu ei enää tätä koulutusta järjestä

kalatalouselinkeino on kasvussa kalan kulutus lisääntyy kalan terveydelliset ja taloudelliset hyödyt ovat kiistattomat

opetuksen eheyttämisen kannalta oppiaineet on mielekästä ryhmitellä toisiinsa läheisemmin liittyviksi oppiainekokonaisuuksiksi joilla on omat tavoitteensa

valiokunta korostaa että tätä lisärahoitusta ei oteta huomioon kunnan rahoitusosuutta laskettaessa eli raha on ylimääräistä hyvää

oppilas voisi valita syventäviä tai soveltavia opintoja tai eheyttäviä opintoja kaikissa oppiainekokonaisuuksissa opetuksen järjestäjän päättämän tarjonnan pohjalta

valiokunta katsoo että tällainen lisärahoitus on erinomainen mutta myös välttämätön jotta kunnat ryhtyisivät tarkistamaan perusopetuksen opetusryhmien kokoa

nykyiseen ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmään liittyy kannustinongelmia koska se ei juurikaan palkitse tehokkuudesta tai asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta

ryhmäkokoasiasta on puhuttu kauan mutta vasta nyt on ensimmäistä kertaa kerätty tietoja valtakunnallisesti siitä millaisia ryhmäkoot kouluissa ovat

keskeisistä korkeakoulupoliittisista tavoitteista eivät myöskään laatu ja vaikuttavuus näy tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmässä

vanhemmilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta mutta julkisen vallan tulee tässä tehtävässä antaa kaikki tuki

ne tukevat oppilaan tasapainoista kasvua

valiokunta pitää tärkeänä että tästä tulee pysyvä järjestely

uusissa rahoituskriteereissä otetaan huomioon koko ammattikorkeakoulujen lakisääteinen toiminta ja korostetaan laatua vaikuttavuutta ja tehokkuutta

uudet jakelukanavat erityisesti internet ovat muuttaneet kovasti mediaympäristöä ja tämä aiheuttaa meille uusia haasteita

oman painopisteensä ansaitsee myös luonnontieteellinen teknologinen ja matemaattinen osaaminen

tosin valiokunta myöskin korostaa että alueellista vaikuttavuutta pitää vahvistaa rahoitusperusteita päätettäessä

tähän asti kaikki mitä tulee on ennakkotarkastettu mutta nyt on ajatus se että painotetaan tätä jälkitarkastusta

arvoisa puhemies

olennaista on löytää sellaisia toimintatapoja ja opetuksen sisältöjä jotka vahvistavat sekä kouluyhteisöä että jokaisen oppijan omaa identiteettiä ja samalla edistävät kykyä toimia hyvässä ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa

valiokunta pitää välttämättömänä jatkossa seurata tilannetta koko maassa niin etteivät opetusryhmät muodostu opetuksen ja oppimisen kannalta epätarkoituksenmukaisen suuriksi

on hyvin vaikea tarkastaa kaikkea vaan ainoastaan pientä osaa mutta emme halua nostaa käsiä pystyyn tämän asian edessä vaan haluamme kuitenkin että valvotaan kaikkea sitä mitä oman maan rajojen sisäpuolella tuotetaan

teknisen ryhmäkokoseurannan lisäksi tulee seurata opetustuntimäärän kehitystä oppilasta kohden

tämä koulutusvienti voisi tapahtua esimerkiksi erottamalla normaalina opetuksena tarjottava tutkintokoulutus ja koulutuksen vientinä toteutettava tutkintokoulutus selvästi toisistaan

suomen akatemialla on keskeinen ja vakiintunut asema maamme tutkimus ja innovaatiojärjestelmässä tieteen ja tutkimuksen suuntaamisessa ja kehittämisessä

tilanteet ovat erilaisia ja ryhmäkokoon ei vaikuta pelkästään oppilaiden lukumäärä vaan myös muun muassa se minkä tyyppinen opetusryhmä on ja kuinka suuri esimerkiksi integroitujen oppilaiden määrä on luokassa

nykytilanne antaa tavoitteiden saavuttamiseen hyvät lähtökohdat mutta onnistuminen edellyttää koulutuksen merkityksen korostamista ja riittävää resursointia myös jatkossa

valiokunta on painottanut kovasti kotien ja vanhempien vastuuta lasten audiovisuaalisten palveluiden käytössä mutta vanhemmat tarvitsevat kuitenkin selvästi nykyistä enemmän tietoa lasten ja nuorten mediamaailmasta ja sitä tietoa haluamme antaa

keskeistä tavoitteiden saavuttamiseksi on myös opettajien osaamisen vahvistaminen opettajien peruskoulutusta ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia kehittämällä

lisäksi valiokunta halusi vielä korostaa kolmen vuoden työelämäjakson tärkeyttä

nyt toteutettavilla muutoksilla halutaan ennen kaikkea tukea akatemian kasvavaa tiede ja tutkimuspoliittista asemaa ja mahdollistaa tiede ja tutkimussektorin eri osapuolten mahdollisimman tuloksekas yhteistyö

suomalaisen perusopetuksen laatu perustuu korkeatasoiseen pedagogiseen osaamiseen sekä vahvaan aineenhallintaan ja näiden kahden yhdistämiseen

valtion osoittama lisätuki antaa kunnille mahdollisuuden pedagogisen joustavuuden lisäämiseen

valiokunnan huomiota oli nimittäin kiinnitetty siihen että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kelpoisuusehtona on kolmen vuoden työkokemus perustutkinnon jälkeen

kunnalle tulevan lisärahoituksen määrästä tai kulloisestakin tarpeesta riippuen määrärahat voidaan kohdentaa esimerkiksi jakotuntien lisäämiseen opettajien palkkaamiseen joko tuntiopettajien tai vakinaisten

pidimme kuitenkin välttämättömänä ja tärkeänä säilyttää kolmen vuoden työelämäjakso

esityksen yhtenä tavoitteena on saattaa suomen akatemiaa koskevat säädökset nykyisen perustuslain edellyttämälle tasolle

mediakasvatuksella voidaan edistää medialukutaitojen kehittymistä monin eri tavoin ja se pitää ottaa huomioon sekä varhaiskasvatuksessa yleissivistävässä koulutuksessa ammatillisessa koulutuksessa että ihan yliopistotasollakin

varmasti jokaisessa kunnassa on tarpeita pienentää opetusryhmäkokoja

se tuo uskottavuutta se tuo osaamista mitä ylemmissä ammattikorkeakouluopinnoissa ja työelämäyhteistyössä tarvitaan